tässä on suoraan valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisten ja myös valtiontalouden arviointineuvoston suositus että voitaisiin hieman enemmän käyttää veropalikkaa

ja kuten edustaja viitanen aivan oikein puhui työllisyydestä se on arvovalinta laittaa rahaa siihen työllisyyteen tai ottaa sitä rahaa pois ja pistää sosialismin hengessä tähän talvivaaraan terrafame yhtiöön lisää rahaa

ja edustaja ala nissilälle vielä se mitä kysyit aikaisemmin omassa puheenvuorossasi

ja nyt sitä hintaa tulee päivä päivältä lisää

arvoisa rouva puhemies

ja jos polun päässä on se vääjäämätön tuomiopäivä että yhtiö pitää pistää alas ja tekin sen varmaan tulette vielä myöhemmin päättämään niin miksi tätä päätöstä vitkastellaan pidetään piikki auki yhä

koska hallitus itse vetoaa jatkuvasti eun budjettikuriin päätöstensä taustalla niin tahdon tietää kuten edustaja harakka juuri äsken miten hallitus aikoo rahoittaa kärkihankkeet eun budjettikurin puitteissa

kaikki nämä rahat ovat pois kuten aikaisemmin sanoin sieltä ympäristön tukemisesta työllisyyden tukemisesta yritys ja elinkeinoelämän tukemisesta ja kainuulaisten tukemisesta

tiedoksi edustaja rydmanille joka valitettavasti ehti poistua sekä edustaja kurviselle että nyt muutokset vievät painopistettä päinvastoin varhaisesta vaiheesta tuomioistuinkäsittelyyn jolloin ne valitukset lisääntyvät

kuten harakkakin tuossa edellä hieman mainitsi niin kansantalouden tilinpidossa kärkihankkeiden menopuoli kyllä kirjautuu mutta tulopuoli ei nämä omaisuustoimet lasketaan tulojen sijaan osinkojen osalta pääoman palautukseksi ja kirjataan rahoitustaloustoimen sarakkeeseen ja omaisuuden myynti lasketaan käteiseksi rahaksi

sinne sitä rahaa pitäisi laittaa saman tien nyt ja me olemme omassa vastalauseessamme sanoneet kaikkein tiukimmin kaikista eduskuntaryhmistä että nyt menee piikki kiinni ja valtion on aloitettava tämän kaivosyhtiön alasajo nyt eikä myöhemmin

nimenomaan korkein hallinto oikeus on huolissaan siitä että uhkaa tuomioistuinten työn lisääntyminen ja hankaloituminen hallinto oikeuden selvittämisvelvollisuuksien sekä suullisten käsittelyiden lisääntyessä

en tiedä onko edustaja hakkarainen nyt se kurvisen kuuluisa tuttu mutta tiedoksi kuitenkin että nykyiset osaavat avustajat korvataan uudella oikeusaputoimistojen avustajakunnalla

näköjään sain kunnian olla hallituksen jonkin sortin tämmöinen tunteiden purkauksen kohde ja nyrkkeilysäkki mutta tämä nyrkkeilysäkki kyllä pistää myös takaisin

vihreiden ajatus lähtee siitä että hallituksen tavoitteet ovat pitkälti oikeansuuntaisia keinoissa on hiomisen varaa ja voidaan käyttää vähän isompaakin sahaa tähän asiaan

toinen keskeinen ajatus on se että myös menosäästöjä kannattaa tehdä mutta pitää katsoa ne kohteet milloin kannattaa tehdä mitä kannattaa tehdä ja me teemme kahden vaalikauden aikana meillä on pidempi aikajänne siihen meidän menosopeutukseen

se on vähemmän haitallista talouskasvun osalta

ne on laskettu oecdn kautta muun muassa yhden tuottavuuskertoimia ja sen aiheuttaneen veroinen tyyli sitten puhujalistalle edustajaa honkonen kautta saadaan uutta kasvua aikaan

kiinnitän huomioni edustaja essayahin erinomaiseen kysymykseen käyttövoimaverosta

voisiko hallitus vielä harkita käyttövoimaveron poistamista biokaasuautojen osalta sillä uskon että esityksen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ja biotalouden kehittymiseen kattavat käyttövoimaverosta saadut tuotot

voisivatko kenties arvoisa ministerit vielä valottaa mitä tämä biokaasun myönteinen positiivinen tulevaisuus tarkoittaa ihan käytännössä

se että eun perheenyhdistämisdirektiivi mahdollistaa nämä muutokset on aivan totta mutta se ei velvoita tekemään näitä muutoksia suoraan

direktiivi sallii myös vähemmän tiukat ehdot

arvoisa rouva puhemies

tässä salissa eilen edustaja zyskowicz esitti ja sanoi että jos hallituksen koulutusleikkauksille ilmaantuu vaihtoehto hallitus ottaa korvaavat esitykset nimiinsä

kuten edustaja modig toi aikaisemmin jo esiin ensinnä pitää kertoa tieto omaisille ja omaisten pitäisi päästä suomen lähetystöön tekemään se hakemus

ja kuten edustaja modig toi esille läheskään kaikissa kriisimaissa ei ole sitä lähetystöä ei ole välttämättä rahaa ei ole henkilöpapereita

otatteko ensi vuoden koulutusleikkausten korvaavat esitykset nimiinne

tämä vaikeuttaa tilannetta

toki ymmärretään että ollaan vaikean paikan edessä mutta älkää vaikeuttako ja tehkö vielä kalliimmaksi tätä myös suomelle ja myös inhimillisesti vielä vaikeammaksi koko tilannetta

rakenneuudistuksen

siellä missä on vaihtoehtoja tuki on pienempi

arvoisa herra puhemies

niitä jotka puhuvat varhaiskasvatuksesta vain paikkana jonne lapsi laitetaan ikään kuin säilöön vanhempien työssäkäynnin ajaksi suosittelen tutustumaan lapsen oikeuksiin ja varhaiskasvatuksen tärkeyteen

kuten aikaisemmin toin jo esille mutta en saanut vastausta hallituspuolueiden edustajilta hallituspuolueet ovat julistaneet byrokratian purkutalkoot mutta niin valtakunnallisesti tässä salissa kuin paikallisesti hyvin monien kuntien valtuustoissa hallituspuolueiden edustajat tekevät päätöksiä jotka vain lisäävät byrokratiaa ja siitä koituvia kustannuksia

niin jyväskylässä porissa kuin monessa muussakin kunnassa suurimpia ongelmia on nimenomaan työttömyys

kun se työttömyys yhdistetään sirpaloituneeseen työelämään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen sekä taloudellisesti että inhimillisesti on järjetön päätös

arvoisa herra puhemies

minä kiitän ja annan tunnustusta hallitukselle muun muassa perustulokokeilusta soten pitkästä kaaresta liikennehankkeista monista hyvistä yrittäjyys ja työllisyysavauksista

mutta nyt jos koskaan täytyy puhua siitä miten eun kautta voidaan paremmin tukea ihmisten hyvinvointia eun perustehtävien eli rauhan ja vakauden rinnalla

subjektiivinen päivähoito oikeus ei ole subjektiivinen päivähoitovelvollisuus ja ihmisillä on myös jatkossa oikeus harkintaan ja perheen käytännön tilanteita tukeviin ratkaisuihin joissa lasta tai lapsia hoidetaan päiväkodin rinnalla enemmän myös kotona

olen samaa mieltä myös siitä että kotimaisen kysynnän tukeminen ei ratkaise niitä ongelmia jotka johtuvat talouden rakenteista ja niiden muutoksista

kun tänään on puhuttu paljon siitä että ei pidä valittaa vaan pitää vaikuttaa niin kysynkin pääministeri sipilältä miten suomi osaltaan on edistämässä eun sosiaalisen pilarin toteutumista

mutta se lindströmin pihvi tässä on se että kotimaisen kysynnän rapauttaminen vahvistaa rakenteellisten ongelmien rinnalla myös suhdanteisiin liittyviä ongelmia ja estää sen sillan rakentamisen yli taantuman

siksi minä kysyin muun muassa teiltä alexander stubb valtiovarainministeri

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen johtaa siihen että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tulee riippuvaiseksi vanhemman elämäntilanteesta ja tämä on se iso pihvi josta tänään oppositio on puhunut

miten käy niitten arvonlisäverotuottojen tulevaisuudessa mihin oletuksiin ne perustuvat koska kulutus ei kasva päinvastoin se laskee

ne vanhemmat joiden lapsilla ei ole oikeutta kokopäiväiseen hoitoon joutuvat valitsemaan osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen joka päivä osapäiväisesti vai muutamana päivänä viikossa kokopäiväisesti

jos perheet valitsevat muutamana päivänä tapahtuvan kokopäiväisen varhaiskasvatusvaihtoehdon lapsen pääsevät pienempiin ryhmiin ja laadukkaamman varhaiskasvatuksen piiriin

mutta koska varhaiskasvatusta suunnitellaan kokonaisuutena kehitystä ja oppimista tukevana toimintana vain muutamana päivänä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osalta tämä tavoite toteutuu vain osittain

käytännössä tämä johtaa siihen että lapset joutuvat jättämään monia oppimisen ja kasvatuksen kannalta merkittäviä opetuskokonaisuuksia kesken ja lasten vanhempien päätökset rajaavat monet lasten kehityksen kannalta keskeiset opetuskokonaisuudet pois

ja vaikka joillekin perheille rajatumpi varhaiskasvatusmalli saattaa toimia jopa paremmin on kokonaisuuden kannalta aivan keskeistä huomioida ainakin kolme seikkaa jotka ovat jo tänään tässä keskustelussa nousseet esiin

jos tahdotaan kehitysyhteistyöstä vaikuttavampaa tuloksellisempaa tämä vapaaehtoisuus johtaa siihen että se pitkäjänteinen systemaattinen työ kärsii

mennään kohti tämmöisiä projekteja ja siinä se raha ei kohdennu parhaalla mahdollisella tavalla ei kaikkein parhaita tuloksia saavuttavalla tavalla

tiedän mitä valiokunta ja perustuslakivaliokunta ovat sanoneet tästä asiasta mutta tässä on nimenomaan se mikä tänäänkin nousi monta kertaa esille että eri kunnissa olevat ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa

jyväskylässä kaupunginvaltuusto hyväksyi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen yhden äänen enemmistöllä kun taas porissa rajaamista ei tapahdu

ja tuommoinen miljardi euroa kehitysyhteistyöhön vapaaehtoisuudella

varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää koulutuksellisen tasa arvon toteutumista jonka kanssa subjetiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen on ristiriidassa

kuinka todennäköistä on että saadaan tuommoinen miljardi euroa kasaan kehitysyhteistyöhön jos ei edes vaikka cheekin kautta saada lastensairaalaan suurten tukikonserttien kauttakaan tiettyä pientäkään summaa

kiitän edustaja hoskosta

mutta se mikä tuli viitteessänne että ympäristöministeriö ei ole toiminut rehellisesti eli sanoitte että ympäristöministeriö on toiminut epärehellisesti on aika raskas syytös

se syy minkä takia esitämme tiettyjä huolia täällä opposition rintamissa on nimenomaan se yhdyskuntarakentamisen hajauttaminen

ennen kaikkea kun mennään taajamista ulospäin tästä olemme huolissamme kuten myös tästä niukkuushyödykkeestä jos kansantaloustieteen termejä käytän eli näistä kaikkein parhaimmista herkkupaikoista rantatonttien myymisistä

ennen kaikkea kun kyseessä on vaikkapa yleinen virkistysalue ja sitten mietitään kaavoitetaanko se tosiaan sitten yksityiskäyttöön tässä syntyy tämmöinen ristiriitatilanne kuten myös kaavoittamisessa ja rakentamisessa tulvariskialueelle

arvoisa puhemies

tahdon vain todeta vielä sen että itse olen hyvin paljon toiminut muun muassa kepan kanssa

kun kepan kanssa toimii voitte pyytää edustaja niikko vaikka hyvinkin yksityiskohtaisia evaluaatioraportteja ja tutustua niihin

yrittäkääpä saada yksikin asiantuntija joka tekee elämäntyötään asiantuntijatyötä todistamaan tuo väite että suurin osa kehitysyhteistyörahoista heitetään tuonne taivaan tuuliin

on tietenkin aivan selvää että eu tasoisia ratkaisuja pitää pystyä löytämään mutta vastavuoroisesti kysynkin edustaja zyskowiczilta haluaako säästöjen hengessä puhuva kokoomus lisätä kustannuksia lisäämällä byrokratiaa lisäämällä omaehtoisten turvapaikanhakijoiden määrää lisätä kustannuksia heikentämällä kotoutumista ja lisätä kustannuksia ruuhkauttamalla suomalaisia lähetystöjä

sanon myös että perussuomalaisten on myös hyvä muistaa se että kun kaikki maailman valtiot tekevät osansa me voimme yhdessä saada isoja asioita aikaan

ehkä se kaikkein isoin kysymys liittyy tähän yhteiskuntakuvaan ja kysynkin edustaja zyskowicz teiltä haluatteko te sellaisen oikeusvaltion jossa ihmisoikeuksien toteutuminen ja oikeus muun muassa perheeseen riippuu ihmisten tuloista ja varallisuudesta

kaikki ihmiset ovat toistensa kanssa tasavertaisia mutta ilmeisesti jotkut ihmiset ovat vielä enemmän tasavertaisia riippuen varallisuudesta

kysyn edustaja zyskowiczilta kuinka paljon maksaa se että kotoutuminen ei onnistu

kaikissa keskusteluissa toistuu aina uudestaan ja aina uudestaan kuinka kallista on nimenomaan se että tänne suomeen tulleiden ihmisten kotoutuminen ei onnistu ja nyt pyritään tekemään sellaista lainsäädäntöä joka heikentää tuntuvasti ihmisten kotoutumisen mahdollisuuksia

jos opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin toteutuu ensi syksyn budjettiriihessä se on muiden laastariratkaisujen ohessa hyvä päätös paitsi ehkä perheellisten opiskelijoiden osalta mutta se ei poista sitä tosiasiaa että koulutukseen ja opintotukeen tehtävät leikkaukset ovat täysin kohtuuttomia

toki harmaantuva suomi tarvitsee myös uusia ihmisiä sekin on hirveän tärkeä asia

tämän keskustelun pohjalta tuntuu että hallitus paukuttaa henkseleitään kun se antaa kymppejä ottaa satasia ja tarjoaa velkaa

kun kerta teiltä ei voi arvoisa opetusministeri kysyä näitten lupausten perään joita kansalle olette antanut niin kysyn kuten edustaja lindtman juuri äsken

arvoisa herra puhemies

täällä keskustan edustajat puhuvat jatkuvasti siitä että eduskunnan määräysvalta ei heikkene mutta jatkossa luontotaseen ja hyötykäyttötaseen väliset siirrot eivät tule enää eduskuntaan vaan ne ovat nimenomaan valtioneuvoston päätöksen varassa

en ole väärässä

ja kysyn samoin missä vaiheessa ja miksi päädyitte muuttamaan mielenne että sairaussakko onkin hyvä idea etenkin kun maa josta malli on kopioitu on tekemässä päinvastaisia muutoksia

valtiovarainministeri stubb olen eilen kaksi kertaa kysynyt mihin laskelmiin tämä hintakilpailukyvyn surkeus perustuu

tämä on puhdasta politiikkaa ja tästä voitte tosiaan pystyä perustelemaan miksi näin tehdään

ei tätä vaadita

itsekin olen cum laude opinnot tehnyt helsingin yliopistossa aiheesta ja hauskimpia kokemuksia tämmöisiä mitä on jäänyt mieleen on kehitysavun historia mistä lähdettiin

alun perinhän suomi vei ihan jotain valtran traktoreita tuonne afrikan sarveen ja sitten unohdettiin hitsi vieköön opettaa miten ne tankataan ja miten ne huolletaan ja nehän romuttuivat sinne

tästä olemme tulleet aika pitkän matkan nykytilanteeseen

toki edelleenkin tehdään evaluointia ja raportit tehdään näistä asioista jatkuvasti seurataan hyvin tarkasti miten euro menee perille ja kaikkiin epäkohtiin kaikkiin tämmöisiin havaittuihin ongelmiin kyllä puututaan

ja ihan samalla tapaa kuin on tultu eteenpäin sieltä valtra ajoista samalla tapaa tullaan menemään myös ajassa eteenpäin ja kaikkiin epäkohtiin puututaan

olen sote seurantaryhmässä saanut lukea ja tutustua ja perehtyä aivan samoihin asiakirjoihin kuin arvostamani ministeri rehula

ja mitä tulee tosiaan tähän lainsäädäntöön jolla estetään kansainvälisiä suuryrityksiä saamasta ylivaltaa suomen sosiaali ja terveyspalveluista tämä on hyvä tavoite mutta kuten on käynyt esille mikään lainsäädäntö ei suoraan estä tätä

kiitoksia ministerille monista vastauksista

toki voi järjestää kilpailutuksen niin että pienillä ja paikallisilla on mahdollisuus voittaa näitä kilpailutuksia mutta mikään lainsäädäntö ei estä sitä hauki ilmiötä jossa yksi iso toimija syö pienet toimijat pois markkinoilta

muutama kysymys jäi kuitenkin vielä mieleeni

jos liikennepolitiikan uudistamisen tarkoituksena on markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjauksia purkamalla tahdon esittää kolme täsmäkysymystä myös tällä kertaa

ensimmäinen kysymys on

miten eri toimijoille hajautetut markkinat tukevat yhteiskunnalle tärkeitä julkisen liikenteen koordinoituja kehittämishankkeita

kysymys numero kaksi

miten parannetaan eri liikennemuotojen parempaa yhteensovittamista esimerkiksi yhtenäisten matkaketjujen lippujärjestelmien kautta

ja kysymys numero kolmonen

miten turvataan jatkuvat investoinnit liikennejärjestelmään etenkin siellä missä liikenneyhteyksien markkina arvo on heikompi

kiitoksia

täällä juuri äsken ben zyskowicz sanoi että jos oppositio pystyy esittämään vaihtoehdon näille koulutusleikkauksille se otetaan ilomielin vastaan ja koulutuksen leikkaukset perutaan

totta kai totta kai

toisto on opintojen äiti

ensi vuoden osalta jo vain ja ainoastaan se kilometrikorvausten ylikompensaatio osuus ja työmatkakuluvähennyksen pienin tasoleikkaus riittävät kompensoimaan kaikki ensi vuoden koulutusleikkaukset